meidän hyötysuhteemme on ollut aika huono siinä miten tutkimus ja tuotekehitysvarat ovat muuttuneet suomalaiseksi työksi täällä varsinkin ihan viime vuosina

team finland on hyvä työkalu vienninedistäjänä ja minusta viime kaudella tehtiin tässä hyvä muutos jota tämä hallitus nyt sitten jatkaa

meidän ongelmamme on ollut se että nämä suomalaiset keksinnöt patentit joita on todella paljon innovaatiot eivät saa täällä referenssilaitosmuotoaan ja tähän rahoituksen pullonkaulaan haetaan ratkaisuja on löydetty ratkaisuja ja siinä voidaan käyttää myöskin eurooppalaisia rahastoja

edustaja lindtman kolmanneksen omistuksella pörssiyhtiön päätöksenteossa on iso merkitys

jonkun niin että hallitus sitten lupaa yössä joitakin reiteille ei löydy niitä yksityisiä toimijoita johon hallitus voi päästä kautta toistoliikennettä jatketaanko näinä

päällystöä o luokan

arvoisa puhemies je neeme tietenkään viikossa ehdi kilpailutus on tehdä tässä täytyy tehdä huolellinen työ ja prosessikaavio menee juuri niinkuin ministeri ministeri berner kuosa kertoo eli valmistelemme huolella ja eija ja sitten kilpailutamme ja tieteellisen työn huolella sillä tavalla että että edellytykset siihen luodaan keväällä ja sitten liikennöinti voidaan aloittaa sitten sitten aikanaan että loppuvuodesta

edustaja heinäluoma uuden synnyttäminen vaatii yleensä myös jostain luopumista

me tarvitsemme sitä kasvua hakevia toimia mutta niiden pitää olla todellisia toimia pitää oikeasti vaikuttaa siihen

tätä alustataloutta on käytetty esimerkkinä ja tämän rakenne on muutettu sen sallivaksi

arvoisa rouva puhemies

nyt esimerkiksi tämä kilpailukykypaketti mitä ollaan tekemässä on juuri sellainen joka oikeasti vaikuttaa työpaikkojen syntyyn ja palauttaa luottamusta siihen että suomeen kannattaa edelleenkin investoida

edustaja kiuru kysyitte tästä kansankapitalismin vahvistamisesta

miten niin

jos posti menee listoille niin minusta henkilöstöanti olisi hyvin linjassa tämän kanssa

päivä tammikuuta ja se että nämä pakotteet loppuisivat edellyttää tietenkin sitä että minskin sopimuksen täytäntöönpanossa ollaan merkittävästi edistytty

puhemies toista vielä sen mikä täällä tuli esiin pääministeri sanoitävien lakkauttaa kyse on siitä että mie lakkauttaa vaan tämähän on hallituksen

lopettaa liikenne pussittaa pohjois karjala pistää pirkanmaa keski suomi kärsimään pää seinäjoki jyväskylä välillä ensi

ensi kuun loppuun mennessä päätetään sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen isoimmat asiat että päästään siinä eteenpäin

päätöksiä ei ole vielä tehty

niin kuin tuossa todettiin aiemminkin niin ulkopolitiikka on kestävyyslaji ja sitä kestävyyttä täytyy tässäkin osoittaa

ja kun teini

kuntien tehtävissä pitää päästä eteenpäin tämän vuoden loppuun mennessä ja sääntelyä on pystyttävä purkamaan

arvoisa puhemies

niin tämä summa ei ole säästetty ei kyse ei ole siitä että tehtäisiin veronkorotus korotus vaan pienennettäisiin sitä autoveron alennusta jonka te olette päättäneet tehdä hiihdellä viidellätoista osa siis viidestoistaosa vähemmän autoveron alennusta mikään homo

jos oikein muistan niin te pääministeri vastasitte siihen että olemme liian kaukana ettei meidän kannata uhrata tähän yhtään aikaa ja nyt me täällä kuulemme että olemmekin yllättävän lähellä

edustaja kankaanniemi otitte esille rauhanvälityksen

me olemme pitäneet asiaa jatkuvasti esillä tarjonneet suomen mahdollisuutta itsekin olen eurooppa neuvostossa asian nostanut esille

en edes prosessi esitelakkautatte ja sitten te sanotte että ryhdytään miettimään löytyykö jotain muuta korvaavaa siis teki valtavan epävarmuuden näille ihmisille heidän tulevaisuudestaan ja matkustaa sitten mietitty ja tunteva ministeri sanoitte että ihmiset ovat yhtä loppuluvut kehittyväiseltä päätökseen voitteko sanoa yhden kunnan tai maakunnan joka olisi kehunut tätä tehdä päätöstä

esimerkiksi syyriassa tietenkin pitäisi päästä ensin tulitaukovaiheeseen jolloinka sitten varsinainen rauhanvälitystyö pääsisi eteenpäin

on sääli että maakuntapohjainen malli johon olisi helppoa sisällyttää suora demokratia ja perustuslaissa turvattu asukkaiden itsehallinto on leimautunut yhden ainoan puolueen malliksi

edustaja karimäki otitte esille ilmastonmuutoskysymyksen

kävimme eurooppa neuvostossa lyhyesti ilmastokokouksen tavoitteita ja valmistelun tilannetta läpi ja odotamme siellä läpimurtoa esimerkiksi öljyteollisuuden suhtautumisesta ilmastonmuutokseen ja uskon että siellä päästään merkittävästi eteenpäin

ruotsi on rakentanut hyvinvointiyhteiskuntansa juuri tällaisen mallin varaan

valtiovarainministeri

te haluatte rakentaa isäntäkuntaorjakunta mallin tai vastuukuntamallin kuten te sitä kutsutte ja me rakentaisimme sen kuntien välisen yhteistyön varaan

enemmän se että tavoitteena veropolitiikassa on se että vältämme kaikkea kukkula eli että se on johdonmukaista vaan edustaa litvak jääsken ehdotti että me poukkoilisimmemina vasta ne tule poukkoilemaantelineemme tule tekemään sitä ehdotusta minkä te äsken teitte ja toinen kuten varmasti hyvin tiellä ja koska olette pystyttämän alan asiantuntijat nimeämä myöskään korvamerkitse veroja millään muodolla koska siitä kerta kaikkiaan syntyisi sellainen verokokonaisuus niiden neljäkymmentäyhdeksänpiste yhden miljardin verotulojen kautta meitä ole tilaa joka ei tuo eli vastausten ehdotukseen on ehdottomasti teen on

suomen omat tavoitteet ovat kunnianhimoiset pyrimme omiin tavoitteisiimme etuajassa vaikutamme myös eun tavoitteisiin ja tämä on tärkeä mahdollisuus myöskin suomalaiselle teollisuudelle ja on jatkuvasti päämiestapaamisissa esillä

se on selvä asia tämä on kymmenen vuoden urakka

päätöksiä tarvitaan tässä ja nyt mutta tämä tulee kestämään kymmenen vuotta

me olemme esittäneet sinne monia konkreettisia toimia joista ehkä keskeisin on tämä meidän miljardiluokan rahastomme

tiedän että presidentti on ottanut sen esille tänä päivänä brasilian presidentin kanssa ja itse otan myöskin illalla asian esille siis suomalaisen teknologian ja osaamisen näissä ympäristöteknologia asioissa

tämä on se ero

olisi mukavaa jos puhemies antaisi eero lehden vastata tähän omaan ehdotukseensa joka minun mielestäni oli hyvä jatkoehdotus sille miten telakkateollisuus voitaisiin pelastaa

nasa on kysymys kahdesta eri

jos oikein muistan niin ilmatilaloukkauksia on ollut yksi kappale tänä vuonna elikkä sekään ei pidä paikkansa että ne olisivat nyt lisääntyneet

meidän pitää antaa muuttua palveluntarjoajaksi ja antaa palvelulupauksia esimerkiksi ulkomaalaiselle investoijalle lupaus siitä että lupapäätös tulee vuodessa oli se sitten kielteinen tai myönteinen

kyllä se on päivänselvä asia

mutta meidän täytyy samalla huolehtia siitä että meillä on kasvun eväät ja meillä löytyy niitä uusia työpaikkoja

se mitä hallitus on oikeassa on totta että kilpailun lisääminen erityisesti seutuliikenteessä voisi lisätä raiteidenkäyttöä parantaa palvelujen laatua alentaa hintoja ja tähän suuntaan kannattaisi suomen raideliikennettä kehittää esimerkit euroopasta ovat hyviä kunhan se ei tarkoita yksityistämistä kunhan se ei tarkoita julkisen kontrollin menettämistä ja jo tällä hetkellä veijarit ja siirtää suurinta kaupunkiseuduiltaan tulostaan jonkun verran jolla se sitten rahoittaa muualla tapahtuvaa liikennettä mutta olennainen asia on se että asia missä hallitus on väärässä on se että postipalveluja tarvitaan jotta kaikki suomalaiset ovat hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä jäsen pitää vain tunteja läpinäkyvä ja nyt kun te leikkaatte ostoliikennettänivaarassa on se että syrjäseuduilla ja kauhukeskusten ulkopuolella se panos mitä kunnat ovat ensin laitteet asennetaan usein se menetetään hillitä itä tai toisinpäin ja armani tuonut esille ja

mitä tulee

miksi kysyin tätä johtuu siitä että pääministeripuolue on esittänyt tämän vaatimuksen

vain harvat eu pääministerit ovat venäjällä käyneet mutta uskon että sopiva yhteys myöskin tälle tapaamiselle järjestyy

te olette esittäneet selvänä kantananne että sitä ei nosteta tässä hallituksessa tämän hallituksen aikana ja kuitenkin te teetätte työmarkkinajärjestöillä nyt selvityksen

arvoisa rouva puhemies

myöskin sopimukset velvoittavat siihen ja katsotaan että tällä plus kolmanneksen omistuksella huoltovarmuustehtävä pystytään toteuttamaan

saksan ulkoministeri nosti pakotteiden poistamisen asteittain sitä mukaa kun minskin sopimus etenee

tästä kehitysyhtiöstä

ajatus on siis se että omistaja arvoa kasvattamalla me voimme tätä arvonnousua käyttää kahteen asiaan

ainoan puhemies jää tiedusteli mistä

exile ja lomalla muuta kilpailua yksin töä oikealla liikennöidyille reiteille parannamme palveluita luo enemmän kilpailutekijöihin vaan mutta myöskin aivan selvää että sen rinnalla tarvitaan ostoliikennettä

te kaikki hyvin tiedätte että nämä pakotteet on sidottu minskin sopimuksen etenemiseen ja yksimieliseen päätökseen eussa

ja sitä uuden luomista voidaan tehdä olemassa olevissa yhtiöissä vahvistamalla niiden pääomarakennetta tai vahvistamalla esimerkiksi yhtiöstä lähtevän erillisen liiketoiminnan kehittämistä niin sanottua spin off toimintaa

arvoisa puhemies

moni tekninen innovaatio ja sen kautta yrityskin on saanut alkunsa sotilastekniikan kehittämisestä

meidän täytyy vaan rakentaa henkilöliikenne kokonaisuutena toisella tavalla niin että valtaosa siitä toimii markkinaehtoisesti palvellen asiakkaista vuoden kilpailua ja parempaa palvelua ja sitten yhteiskunta huolehtii niistä alueista jotka jäävät ilman palvelua ja se heitetään rakenteen muuttamista ja kokonaiskuvan uudistamista ja tämä on nyt prosessikaaviossa ensimmäinen askel nämä ovat pitkäaikaisia prosesseja ja

viime eurooppa neuvostossa pitkästä pitkästä aikaan sen päätelmiin tuli huomio tästä maatalouden kriisistä ranskan aloitteesta suomen ja luxemburgin kannattamana

monesti unohtuu että merkittävällä osalla piilaaksonkin yrityksistä on militaaritekniikan tausta

tässä ovat ne raamit ja joka vuosi budjettiriihen yhteydessä käymme sitten läpi sen mitä se konkreettisesti on

gps on hyvä esimerkki tällaisesta innovaatiosta

tästä keskustellaan nyt sillä tavalla että josko tämä rohkaisisi sitten sen kriisipaketin tekemiseen euroopan unionin toimesta

meillä on ilmasto ja energiastrategia päivitettävänä tämän vuoden loppuun mennessä ja siinä otetaan kantaa tämän hajautetun energian edistämiseen

suomessa on korkeaa osaamista esimerkiksi ohjelmistoradioissa

mutta me tulemme juuri tuohon suuntaan

tätäkin teknologiaa on kehitetty aluksi sotilassovellutuksiin mutta jonakin päivänä se palvelee myös meitä informaatioteknologian kuluttajia

mitäs piia edusti

itse uskon biokaasun hyödyntämiseen nimenomaan liikenteen polttoaineena ja työkoneiden polttoaineina

tästäkin näkökulmasta on tärkeää että nyt käsiteltävä sopimus tutkimus kehitys testaus ja arviointihankkeesta suomen ja yhdysvaltain välillä

puhemies tietämättään sillankorva joka nousi pystyyn niillä alueilla mistä tuli tämä ensitietoutta junaliikennettä oltaisiin lakkauttamassa ja nyt yrittäähuojentavaa ollut kuulla että hallitus on löytämässä keinoja siihen että junaliikenne pystytään myös jatkossa

se syöttötariffin ulottaminen kovin pieniin yksiköihin tuo helposti sinne byrokratiaa lisää

keskustelu

tämä on erään liikkeen esimerkiksi haapamäen radalla ollut eriskummallista sillä palvelut esimerkiksi työmatkaliikennettä ollen

lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt ja asia loppuunkäsite tahot osittain ainoan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päivystyksen mahdollistetaan

markkinointi ei ole tapahtunut tiijä oikeestaan ei ole haluttu palvella asiakkaita sillä tavalla kuin siellä ei sitä tarvetta ja sitä tarvetta

alankin kysyä teiltä arvoisa ministeri että mikä teidän viestinne nyt tuo esimeriksi haapamäen radan varrella asuville asukkaille voimmeko huokaista helpotuksesta siltä osin että meille tulee liikenne tavalla tai toisella säilymään ja junapysäkki

tuossa puheessani esitin jo pitkän listan ehkä oppositiopuolueeksi poikkeuksellisen pitkän listan otsikoita joitten alta löytyy enemmän myöskin säästötoimenpiteitä kuin hallituksella on

ministeri

är puhemies me tulemme tekemään kaikkemme sen osalta että ihmiset saavat ja pystyvät luottamaan ennustettavuuteen ja pitkäjänteisyyteen liikenteessä niin junaliikenteen suurin linja autoliikenteen ja henkilöliikenteen kokonaisvaltaisen kehittämisen näkö

kyllä tämä haja asutusalueiden rakentamisen poikkeuslupapäätösten siirtäminen kunnille on myöskin maanviljelijöille aika iso asia

se olisi syntynyt niin kuin kerroin ryhmäpuheenvuorossa

ensisijaisesti pankkien omistajat sitten espanjan valtio sen jälkeen tukkurahoittajat sen jälkeen näitten pankkien kotivaltiot

arvoisa herra puhemies

koska me teemme tätä nimenomaan valtion näkökulmasta ja yhteiskunnallisena toimena minne joudumme ensin tekemään niitä leikkauspäätöksiä jotka tulevat valtion budjettiin ja tulevat hallitusohjelman kautta sin rinnalla olemme jatkuvasti tehneet sitä työtä jolla haimme korvaavia

jotkut kysymykset jäivät auki

mitä tulee tähän keskusteluun minä edelleenkin perään keskustelua siitä mihin me olemme ajautumassa ja mikä on se piikki mihinkä asti me voimme mennä yhteisvastuussa ja haluaisin kuulla kaikkien puolueiden kannan siihen ollaanko valmiita hyväksymään eurobondit seuraavana kiireellisenä päätöksenä tässä salissa

me kaikki tiedämme sen että teemme sen erittäin vastahakoisesti

edustaja kiuru ei todellakaan ole mitään sopimuksia mistään ei salaisia eikä muitakaan

arvoisa puhemies

meillä oli jo hallituksella siellä tähän hakkeeseen yksityistä rahaa jolla se olisi voitu varmistaa sen yhtiön tulevaisuus

ja se tarkoittaa sitä että me olemme tässä tapauksessa toimineen avoimesti ja läpinäkyvästi kertoneet siitä mistä on kysymys ja mahdollistaneet siten joskin keskustelun alueiden kanssa joka yhteisiä ratkaisuja voida

edustaja salolainen kysyitte tästä eun kanssa tehtävästä yhteistyöstä mitä se voisi olla

sen ei tarvitse olla sitä vaan hybridiuhkiin varautumista kyberturvallisuuteen materiaaliyhteistyöhön puolustusmarkkinoiden kehittämiseen jopa kehitysyhteistyöhön sillä alueella terrorismin torjuntaan tietojen vaihtoon tilannekuvan vaihtamiseen sotilaalliseen huoltovarmuusjärjestelyjen syventämiseen ja niin edespäin

elää pari kolme kysymystä edustaja mylle nostelu hämmentää kyllä entistä enemmän on erittäin vaikea ymmärtää ja samalla kun sanotaan ettei ymmärretään se että vähäliikenteisillä radoilla tarvitaan liikennettä ja hallitus on valmis myöskin tätä ostoliikennettä siellä harrastamaan niin miksi nämä junayhteydetilla tauti ja sade tai yli tuhannella hämmennyksen valtaan

ottakaa tässä johtajuus ja sillä tavalla saamme pyöriä pyörimään

sitten meillä oli kova huoli siitä miten kiinteistöt järjestyvät koska on valtavasta kiinteistömassasta kysymys mikä siirtyy maakunnille

mitä tästä tulee

haluaisin kysyäkin sitä että kultaan liikennöi raiteilla lieksan ja nurmeksen välillä maaliskuun

tässä olen miettinyt keskustelun aikana onko tämä oikea tapa nyt sitten tehdä tätä asiaa että me piirrämme prosessikaavion kerromme mitä päätetään milloinkin ja käymme keskustelua siinä välissä asioista

arvoisa puhemies

me olemme siinä tilanteessa ei me joudumme leikkaamaan monista toimista ja monien palveluista tämän hallituskauden aikana meri on tehtävä on sin rinnalla niin digitalisaation normien muuhun kuin vaihtoehtoisten ratkaisujen kautta hakea sellaisia mahdollisuuksia jotka eivät rasita meidän valtion budjettia mutta mahdollistavat palveluita ja sitä kyetään parhaillaan nyt teemme sen mitä ne neuvottelut etenevät eri toimijoiden kanssa me pystymme kommentoimaan hieman tuo